minusta iso ongelma on tällä hetkellä se että nämä äänikynnykset eli se kuinka paljon ääniä tarvitaan tullakseen valituksi eduskuntaan vaihtelee eri puolilla maata niin suuresti

pidättekö oikeana sitä että ne palkitsevat johtajia ei heidän kyvykkyytensä mukaan vaan esimerkiksi tässä tapauksessa sen mukaan että sähkömarkkinoiden vinoutuman vuoksi yhtiön voitot nousevat pilviin aivan riippumatta johdon kyvykkyydestä

natoon liittyvä maa hakee yhdysvaltain suojelua ja joutuu vastapalveluksi kaulaansa myöten mukaan yhdysvaltojen omiin selkkauksiin

herra puhemies

kyllä isyysvapaan pidentäminen vaikuttaa myös palkkatasa arvoon koska nimenomaan se epätasainen lastenhoito on ollut yksi syy tähän epätasa arvoon

sitä samaa turvallisuuden karamellipaperiin käärittyä syöttiä tyrkyttää kokoomuksen puheenjohtaja ministeri katainen suomelle

eihän puolustusministeri häkämies tai ulkoministeri stubb kerro teille pääministeri mitään eikä presidentillä ole mahdollisuutta pyytää edes koolle tätä ulko ja turvallisuuspoliittista valiokuntaa

eihän se ole johtajan ansiota vai onko se teidän mielestänne oikein

siihen saatetaan vielä joutuakin koska kreikalta vaadittu ohjelma ajaa sen lamaan ja silloin kreikalla ei ole mahdollisuutta vastata veloistaan

millä tavalla aiotte vastaisuudessa varmistaa sen että tiedätte mitä omat ministerinne kokoomuksen häkämies ja kokoomuksen stubb tekevät

se on hyvä kaikille suomalaisille juuri tällaisessa tilanteessa kun olemme vakavien talousvaikeuksien edessä eikä vielä ole selvää miten syvälle tässä ollaan syöksymässä

talouskriisi ja pankkikriisit ovat osoittaneet valtioiden välisen tiiviin riippuvuuden ja myös sen että rahamaailman heittelyt ajavat miljoonia ihmisiä työttömyyteen ja köyhyyteen

siinä se varsinainen ongelma piilee

kun katsotaan millä tavoin paikat olisivat jakautuneet jos nyt esillä oleva esitys olisi ollut käytössä viime vaaleissa niin sekä keskusta että kokoomus olisivat menettäneet neljä paikkaa sosialidemokraatit yhden paikan kun taas sitä pienemmät puolueet olisivat kaikki saaneet lisäpaikkoja

nyt kaiken huomion tulisi olla arjen turvallisuudessa siinä että ihmisillä on toimeentuloa työtä ja toimivat peruspalvelut

tällaisessa syvälle syöksymisessä taloudellisesti euroopan keskuspankin roolia on nyt kyllä syytä miettiä ja euroopan keskuspankki tulee väistämättä olemaan sellaisen tilanteen edessä että sen tehtävänä tulee olla rahoitusjärjestelmän pelastaminen

herra puhemies

haluaisin kysyä puolustusministeri häkämieheltä

suomi on nyt valmistautumassa lähettämään afrikan rannikolle miinalaivan turvaamaan laivakuljetuksia siellä

samaan aikaan yhdysvallat kävi tämän rauhanturvaoperaation rinnalla sotaa kaksoistornit tuhonnutta ryhmittymää ja sen liittolaisia talebaneja vastaan

haluaisin vielä palata tähän että suomalaisten välinen eriarvoisuus lisääntyy

nyt gazaan ei voi lähettää lääkkeitä tai elintarvikkeita ilman että joutuu israelin armeijan yöllä kansainvälisillä vesillä taivaalta putoavien sotilaiden uhriksi

tasa arvoon ja keskinäiseen luottamukseen perustuva yhteiskuntamalli on poistanut sodan uhkan pohjoismaiden väliltä

tuloerot kasvavat varallisuuserot kasvavat voimakkaasti ja vielä eläkkeelläkin varallisuuserot ja tuloerot jatkavat kasvuaan

eli kysyn nyt

onko sosialidemokraattien kaunopuheen tarkoituksena peittää se tosiasia että pelkäätte niin paljon oman paikkanne menettämistä että sen takia ette hyväksy tätä esitystä

nykyisin ajatus sodasta pohjoismaiden välillä kuulostaa järjettömältä

siinä tämä raamisopimus auttaa suomea mutta myös koko euroopan osalta olemme kytköksissä siihen ja toivon että voimme keskustella myös tästä euroopan keskuspankin roolista

jo lähtökohta rauhanturvaamisoperaatiolle oli sekava ja heikko

tässä tilanteessa se olisi ollut yksi paikka mutta pelkona voi tietenkin olla että suuret puolueet menettävät vastaisuudessa enemmän

koetteko tämän epäoikeudenmukaisena

minusta se on ja suomalaisten mielestä se on epäoikeudenmukaista

muuten euroopasta ei koskaan tule todellista turvallisuusyhteisöä

kun ei ollut turvattua toimeentuloa niin sen aukon ovat täyttäneet huumekauppa ja värväytyminen erilaisiin aseistettuihin joukkoihin ja sissiryhmiin

venäjän yhteiskunta hyötyisi merkittävästi jo jäsenyyttä edeltävästä lähentymisprosessista ja se taas hyödyttäisi suomalaisia ja suomen vientiteollisuutta monella tavalla

tämä kehysriihen lopputulos on tasapainoinen kokonaisuus niin tasapainoinen kuin nyt voidaan näin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa saavuttaa ja se on hyvä

parhaassa tapauksessa tämä ulkomaisten joukkojen poistuminen asettaa sodan osapuolille selkeän aikarajan rauhanneuvottelujen käymiseksi

mutta kun asiat summaa yhteen ja katsoo mikä on lopputulos niin minusta tämä lakiesitys on oikeudenmukaisempi ja tuo paremmin esille eri ihmisten mahdollisuuden omalla äänellään vaikuttaa kuin nykytila

arvoisa puhemies

suomi on yhdessä muiden isaf maiden kanssa muuttanut osallistumistaan afganistanissa pois sotatoimista siviilikriisinhallintaan kehitysyhteistyöhön ja koulutukseen

ensi askeleena meidän kannattaisi ajaa venäjän ja eun keskinäistä viisumivapautta

osapuolten tavoitteita on vaikea yhdistää ja lisäksi pakistan pyrkii vaikuttamaan lopputulokseen koska se pitää afganistania tärkeänä strategisena alueena

sen vastapainona sosiaaliturva nousee niillä ihmisillä jotka sitä joutuvat ottamaan vastaan koska tässä on tämä indeksikorotus ja sitä vielä aikaistetaan kuten teille on monta kertaa tässä sanottu

siksi mielestäni tähän asiaan on puututtava että ihmisten äänestäminen eri puolilla suomea niin kovin eri tavalla vaikuttaa eduskunnan kokoonpanoon

eli pienemmän pahan periaatteella

edustaja soini otti silloin esille sen että ranska oli tekemässä suurta kauppaa näiden tukialusten myymisestä venäjälle ja paheksui sitä suuresti

mutta ottaisin esille yhden erittäin suuren häpeäpilkun joka on ollut meidän sosiaaliturvassa ja se on tämä puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen

kuten monissa puheenvuoroissa lähes kaikissa puheenvuoroissa on käynyt ilmi niin tehtävä on olosuhteiden vuoksi erityisen haastava ja vaativa

arvoisa puhemies

toinen asia jolla on aivan yhtä suuri merkitys tai taitaako sillä olla jopa suurempi merkitys on se millä tavalla tätä vaalikampanjaa käydään

herra puhemies

menneisyyden miehet tukeutuvat edelleen tiukasti kylmän sodan jäänteeseen natoon mutta euroopan tulevaisuus ei toivottavasti lepää sotilasliittojen varassa

herra puhemies

varmasti ihmisten rokottaminen on hyvää ennaltaehkäisyä ja siinä auttaisi varmaan myös se että terveydenhuollon henkilökuntaa olisi riittävästi

silloin kehysriihen jälkeen tässä yritys ja osinkoverouudistuksessa oli meidän mielestämme vasemmiston mielestä kun ne laskelmat tarkentuivat selvästi kaksi isoa epäkohtaa

eli on ihmisiä jotka eivät saa mitään tukea työttömänä eivät saa sitä työmarkkinatukea edes sen takia että puolison pienet tulot ovat sen kokonaan vieneet pois

mehän olemme pitkin tätä eduskunnan kautta joutuneet kuulemaan ja lukemaan ja käsittelemään täällä eduskuntasalissakin sitä että on annettu vaalitukia kansanedustajaehdokkaille

ensimmäinen oli se että varakkaista listaamattomista yrityksistä olisi halutessa voitu nostaa ihan taivaaseen asti olevia suuria pääomatuloja pienellä olemattomalla verotuksella ja tämä oli suuri huoli

koulutukseen terveydenhoitoon ja infrastruktuuriin panostaminen ovat asioita jotka luovat afganistanilaisille pitkän aikavälin edellytyksiä paremmalle toimeentulolle

ulkoasiainvaliokunnassa käytiin todellakin keskustelua siitä pitääkö nämä päätökset tehdä vuodeksi

aivan samoin ymmärsin että myös muualla euroopassa on nyt ihmetelty suomen suurta kauppaa jossa rosatom on mukana

hallitus on siinäkin ottanut askeleita eteenpäin kiitos siitä mutta ihmettelen missä viipyy esitys siitä että ehdokkaille asetetaan kampanjakatto

nythän näin ei kuitenkaan tehty vaikka esimerkiksi tästä irlannin osallistumisesta siellä on todettu että se tehdään kansallisin päätöksin vuoden välein

millä tavalla suomen käyttäytymistä nyt esimerkiksi tämän rosatomin yhteistyön suhteen on eussa kommentoitu

hallinnon ja poliisin korruptiota vastaan on taisteltava ja avainasemassa tässä ovat afganistanilaiset toimijat itse

mikäli avoimuutta ei lisätä ja julkisia palveluita turvata tai sopimukseen sisältyy demokratiaa uhkaava investointisuoja pitää sopimus hylätä

aiotteko suositella tämän tyyppisten tapaamisten järjestämisestä luopumista

sehän asettaa täysin eriarvoiseen asemaan riippumatta vaalipiiristä riippumatta puolueesta paitsi että tietenkin ainoastaan ne puolueet joilla on mahdollisuus saada suuria yritysrahoja taaksensa pystyvät käymään tällaisia kampanjoita

tätä keskustan budjetin esittelyä ja nyt edustaja tiilikaisen puheenvuoroa kuunnellessa tulee mieleen että ette ihan sitä omaa esitystänne ole tainneet lukea koska kyllähän se selvästi kiristää verotusta ja vielä arvonlisäveron kiristys kohdistuu pahiten kaikkein pienituloisimpiin

eikö se ole nyt aika selvää että tällaisessa tilanteessa erityisesti nuoret joutuvat erittäin riskialttiiseen tilanteeseen ja varmasti muitakin vastaavia on

valtioilla on kaikissa tilanteissa oltava oikeus demokraattisesti päättää mitkä asiat hoidetaan julkisesti ja mitkä järjestetään yksityisillä markkinoilla

vasemmisto on vaatinut pitkään suomen sotilasjoukkojen vetämistä afganistanista ja operaation muuttamista jälleenrakentamista tukevaksi siviilioperaatioksi

toinen huoli oli se että holdingyhtiöiden kautta oli suuri houkutus kierrättää työtuloja myös tällaisiksi kevyemmin verotetuiksi pääomatuloiksi

mikä on viranomaisten ohje

sehän ei tarkoita millään tavalla sitä että me laistaisimme kansainväliset velvollisuutemme mutta eduskunnan päätös tehtäisiin aina määräajaksi

onko myös tämä porsaanreikä tukittu

sen vuoksi olenkin itse jättänyt tänne lakialoitteen jonka mukaan vaaleissa pitää olla kampanjakatto

ja sitten on tämän valtionvelan nopea lyhentäminen tällaisessa taloustilanteessa kun kaikki joutuvat säästämään koko tulevaisuus on epävarmaa emme voi olla varmoja siitä mitä tapahtuu

onko nyt nämä kaksi suurinta huolenaihettamme poistettu

yrityksille ei pidä antaa mahdollisuutta kiristää ja rahastaa valtioita joiden lainsäädäntö lähtee yleisestä edusta eikä suuryritysten edusta

suomen on otettava afganistanin operaatio arvokkaana opetuksena siitä että kaikki ei mene niin kuin suunniteltiin tai amerikkalaisissa elokuvissa tapahtuu

johtaako tämä sopimus pakkoyksityistämiseen ja siihen että palvelut siirtyvät kansainvälisille yrityksille jotka vievät voittonsa verokeitaisiin

mutta valtionvelan lyhentäminen nopealla aikataululla tekisi sen että kaikki tavalliset ihmiset joutuvat entistä hankalampaan tilanteeseen

tämä asettaisi mahdolliseksi sen että uudet puolueet uudet ehdokkaat ennen kaikkea nuoret ehdokkaat pääsisivät samalle viivalle muiden ehdokkaiden kanssa käydessään tätä kampanjaa

suurin ongelmahan on se että ne ihmiset jotka tänne tulevat joutuvat tekemään työtä sellaisissa työoloissa joita me emme hyväksyisi suomalaisille työntekijöille ja siitä aiheutuu tätä työvoiman polkumyyntiä

näin tiukkana taloudellisena aikana tähän budjetin liikennepoliittiseen osuuteen sisältyy paljon tärkeitä asioita

optimistisimmat odottivat kesän kynnyksellä että edessä olisi nopean kasvun aika ja se milteipä yksin riittäisi kuromaan umpeen niin sanotun kestävyysvajeen

tiedämme jo myös muiden maiden kokemuksesta että jos vesilaitokset yksityistetään niin vesimaksut nousevat takuuvarmasti

suomen ei tule osallistua sellaisiin operaatioihin joissa on suuri riski joutua pitkittyneen konfliktin osapuoleksi ja joissa tavoitteet ja toimintatavat eivät ole selvät

eikö puolustusvoimien pidä mitenkään osallistua säästötalkoihin kun sinne kyllä rahaa syydätte näinkin tiukassa tilanteessa missä muut ihmiset joutuvat kiristämään tuloistaan

esimerkiksi raideliikenteeseen satsaaminen on tulevaisuutta ja toivon tosiaan että ei ehkä ensi vuonna mutta lähiaikoina saamme tampereelle raitiovaunuliikenteen ja turkuun raitiovaunut takaisin

ministeri katainen siellä pudistelee päätänsä mutta kyllä tosiasia on että työpaikoilla maksetaan muutaman euron tuntipalkkoja mikä ei ole meidän yhteiskuntamme mallien mukaan hyväksyttävää

asia joka myös äänestäjiä kiinnostaa on millä tavalla ehdokkaat ovat kasanneet ne rahat joilla he käyvät vaaleja

tämä puheenjohtaja junckerin esille nostama ajatus eun yhteisestä armeijasta synnytti heti täällä päivän viiveellä keskustelun kun myös presidentti niinistö ilmoitti kannattavansa tällaista eun yhteistä armeijaa